siinä oli rakennusalan käännetty arvonlisäverojärjestelmä rakennusalan neljännesvuosi ilmoitukset käytetyistä urakoitsijoista rekisterimerkintärikosta koskevan törkeän tekomuodon säännös tulliselvitysrikoksen säätäminen veroviranomaisten oikeus tehdä vertailutietotarkastuksia luottolaitoksissa ja yritystukia maksavien oikeus saada verotustietoja

hemmingin lailla halutaan nyt varmistaa se ettei varmasti liian itsenäisestä ja yrityksistä riippumattomasta tutkimus ja yliopistomaailmasta enää jatkossa tarvitsisi kärsiä

tätä apua kriisiin joutuneille

et siinä mielessä kun takaus on kerran annettu niin tämän sopimuksen käsittely ja läpivieminen on jotenkin perusteltua ja pitäisikin tässä keskustelussa käydessä tästä sopimuksesta itsessään

herra puhemies

kuitenkin sosialidemokraattien vastalauseesta poiketen olen kyllä sitä mieltä että eu ja eta alueen ulkopuolisten opiskelijoiden maksuttomuuskysymyksessä pitää kyllä myös tehdä kriittisiä uudelleenarviointeja

mutta sopimus on sellainen kun se on yhdessä sovittu eikä sitä voida täällä muuttaa yksipuolisesti mikään sopimusosapuoli ei voi muuttaa sen kuitenkin

minä viittasin nyt viime perjantaina tapahtuneeseen luopumislain yhteydessä tehtyyn ratkaisuun joka mielestäni toimii juuri tässä nuorten lisämaan saantiasiassa juuri myöskin väärään suuntaan

suuressa valiokunnassa systemaattisesti valtiovarainministeri katainen ilmoitti suomen hallituksen kantana ecofin kokouksiin mentäessä että suomen hallitus vastustaa saksan ja itävallan esityksiä käännetyn arvonlisäverojärjestelmän laajentamisesta

tätähän edellisessä hallituksessa ministeri kalliomäen aikana myöskin selvitettiin ja kansleri raivio ja yliopistomaailma myöskin esittivät tästä hyvin painavia näkökohtia

otin esimerkin myöskin tältä osin tukijärjestelmän käytöstä nimenomaan korkeiden vuokramäärien kautta joka vaikeuttaa maatilatalouden kehitys keskustelu on nyt päättynyt d

että valtiovarainministerien kokouksessa kesäkuun alussa olisi voitu ilman eduskuntavaraumaa lyödä kiinni suomen kanta kyllä näissä sävelissä sopimuksissa on aina eduskuntavarauma ja eduskunta voi hyväksyä tai hylätä tällaisen sopimuksen ja sitten jos se hylkää niin sitten tulee tietyt järjestelyt jo tässäkin tapauksessa järjestely on se että suomi katsotaan että on ulkopuolella tästä ja muut maat sitten

myöskin historiallisesti ja myös matkailullisesti pitää nyt osata hyödyntää tämä vetovoimainen kokonaisuus joka tästä konneveden rautalammin reitistä muodostuu

kyseessähän on niin merkittävä taloudellinen panostus useiden satojen miljoonien eurojen voimavarojen panostus että se ei voi olla tällaisena aikana ihan sivujuonne

ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päädytty

että nyt on alueen kannalta olen käsittänyt kyllä ymmärretty kun ollaan tässä perustamiskustannusvaiheessa ja markkinointivaiheessa että on täyttä näpertelyä keskittyä nyt tähän nimikysymykseen

mutsi perää myös tullirikos on anteeksi tuli rikosilmoituksen sai tulliselvitysrikoksen säätäminen oikeusministeriön toimesta ei sekään ministeri braxilla kovin vauhdikkaasti liikkeelle lähtenyt

tänään toiseen käsittelyyn esitellä päivystyksen kehitystä

meidän pienen

sen takia on syytä puhua suoraan konneveden rautalammin reitin kansallispuistosta joka ottaa tähän historialliseen rautalammin reittiin aina sen virkistyskalastusta ja siihen liittyviä matkailu ja yleisötapahtumia myöten liittyvän vetovoiman mukaan tähän konneveden ainutlaatuiseen kokonaisuuteen

järjestelmillä edettävissä mieluummin kuin avoimen piikin laittamisella tällä tavalla kuin nykyinen käytäntö on

mutta näidenkin asioiden toiminnassa heikentää sitten tullia kovasti kaltoin kohteleva henkilöstöä leikkaava tuottavuusohjelma

keskuspankkijärjestelmässä tai em

ja se ylärajahan ontuu vajaan kahdeksan miljardia euroa sen yhden suomen vastuut eivät voi mennä ja tuskin on mahdollista että suomi joutuu missään tilanteessa tuota koko kahdeksaa

mutta veroviranomaisten oikeus tehdä vertailutietotarkastuksia luottolaitoksissa on edelleen ministeri kataisen pöytälaatikossa ja ministeri pekkarisen pöytälaatikossa on yritystukia maksavien oikeus saada verotustietoja ja olisi aika mielenkiintoista niiden yhtiöiden osalta jotka saavat työ ja elinkeinoministeriöltäkin avustuksia millä tavalla niissä myöskin toimintaa voitaisiin aukaista

tältä osin tietysti meillä on synkkiä pilviä näiden suojelualueiden ja kansallispuistojen hoidon ja käytön kustannuksiin liittyen

maksamaan toki tietysti jos koko euroalue alkaa horjua tai kaatuain ja ja sitten näitä takauksia tai myönnetään itse kullekin maalleni ei tietysti itselle mutta muille maille niin vastuut ovat

valtiovarainvaliokuntahan on tähän saakka ainakin vaikeassa tilanteessa yrittänyt aina kansallispuiston ja metsähallituksen luontopalveluiden ynnä muiden puolta muistaa muun muassa budjetin käsittelyn yhteydessä

ja tässä vielä

ja nyt on kyllä sen verran kovat paineet tuolla kehyksen puolella että on syytä myöskin ensi vuoden valtion talousarvion myötä varmistella että esimerkiksi näiden uu sien ja erityisesti tämän uuden kansallispuiston markkinointi nimenomaan virkistysalueena luonto ja ympäristökasvatuskohteena tulee tehokkaasti hyödynnettyä

viime viikolla hyväksytyksi päätöksestä odottaa niin takaukset ovat

herra puhemies

se on kuin omastansa niin kuin puhemies niinistö tuossa blogissaan väristys toinen kuudetta hyvin kirjoittaa että takauksissa takauksella otetaan vastuu kuin omasta velasta näinhän se aina vain on

eli tässä on sitten eduskunnan paitsi sanotaan kastetilaisuuden edellyttämä nimenanto niin myöskin sanotaan myös taloudellinen varmistus tämän uuden kansallispuistolapsen liikkeelle saattamiseen ensi vuoden talousarviolla hoidettava

aliurakointiketjun alapäässä harmaan talouden alueella toimivat urakoitsijat peittävät maksamansa pimeät palkat tekaistuilla aliurakointi tai tarvikelaskuilla jotka hankitaan tätä tarkoitusta varten perustetuilta tai kuittikauppiaitten haltuun siirtyneiltä yrityksiltä

sen syvemmälle integraatio ei voi edeltää ei näin pitkällä olla